ei ole selvillä valtion ja kuntien työnjako ei ole selvillä kuinka kunnille sälytetyt tehtävät rahoitetaan ei ole selvillä kuinka sosiaali ja terveyspalvelut jatkossa tuotetaan ei ole selvillä mikä on kokoomusjohtoisen hallituksen tavoite

ei nyt viimeisessä puheenvuorossanne vaan edellisessä puheenvuorossanne mikäli kuulin oikein sanoitte että palkkatyön ja yrittämisen välistä aluetta ei voi häivyttää

jos suomi ei olisi ensimmäinen euroeroaja tilanne voisi olla aivan toisenlainen

tuskinpa

selvillä on vain että hallitus haluaa suurkunnat

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että meillähän on ei niinkään lainsäädäntö vaan verottajan ohjeistushan pitää tästä aika tiukasti kiinni niin että tällainen ihminen joka työllistää itsensä tulkitaan verottaja tulkitsee kuitenkin siinä omassa työssään vaikka hänellä on ennakkoveronumerot ja näinpäin pois työntekijäksi ja tämä työllistäminen vaikeutuu

arvoisa puhemies

kannatan edustaja soinin tekemää epäluottamusesitystä

kuntauudistus ei myöskään lisää demokratiaa eikä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia täysin päinvastoin

esimerkki kotiseudultani etelä savosta

valtuustojen koon suurentaminen tai niin kutsuttu aluejohtokuntamalli ei ole vastaus lähidemokratian karsimiseen

rakenneuudistusta tarvitaan mutta kuntaliitosten on oltava vapaaehtoisia

pienet ja väestörakenteeltaan taantuvat kunnat kyllä tulevat ajan myötä suurempiensa syliin

rata on nyt erittäin hyvässä kunnossa ja tätä radan kunnostamista ja perusparannusta perusteltiin nimenomaan savonlinnan vaneritehtaan tarpeilla

ei ole ilmeisesti ollut kannattavaa tämä henkilöliikenteen laittaminen tälle radalle niin että ainakin tämä savonlinnapieksämäki rata näyttäisi tällä hetkellä siltä että se on täysin turha investointi

minun mielestäni tämä hallituksen kasvurahasto on mitoitettu oikein

minä pelkään että siinä kävisi sillä tavalla että a ensin ei ole markkinoilla kysyntää ja b se voisi tarkoittaa sitä että nyt markkinoilla olevat toimijat menettävät asemansa yksityiset menettävät asemansa

mutta minä olisinkin ministeri ihalaiselta kysynyt sitä että nyt on kuitenkin ministeri urpilainen lanseerannut meille tämmöisen häpeälistan veroveloista pk yrityksille

aiemmin tässä päivällä ja myös illalla uudestaan edustaja kalliorinne kertoi joistain kuntaliiton laskelmista ja kertoi että ensi vuonna valtion rahoitus kunnille kasvaa

olisin ministeriltä kysynyt sellaista asiaa että kun meille nyt muodostuu jatkossa aika mielenkiintoinen tilanne siitä kun meille tulee valvontaa esimerkiksi nyt rahoituslaitoksille eusta ja meillä on myöskin sitä kotimaista ja suomi noudattaa ne bis in idem periaatetta elikkä samasta asiasta ei rangaista kahteen kertaan ja eulta on tulossa myöskin hallinnollisia sanktioita esimerkiksi nyt rahoituslaitosten valvonnasta ja myös sakkoja laitoksille ja yksityishenkilöille niin rajaako se meidän kansallisen oikeuslaitoksemme toimintaa jos pidetään tästä oikeusperiaatteesta kiinni sitten että joiltain osin ei voida sitten kansallisesti tuomita

minulla on kuitenkin tässä kuntaliiton tiedote jossa sanatarkasti kerrotaan näin

hallitus on samalla lisäämässä kuntien tehtäviä

valtionosuuksia alentavat lisäksi muun muassa oppilaitosten perustamiskustannuksiin ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat säästöt

tämä kuntien pakkoliitosstrategia jota toteutetaan sillä että pyritään ajamaan kuntien talousresurssit alas ei ole hyväksyttävä

kuntaliitosten pitää perustua kuntalaisten aitoon kuulemiseen ja vapaaehtoisuuteen varsinkin kun suuret yksiköt eivät sinällään tuo mitään kustannussäästöjä

keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja pauli k

kun hallitus vie kuntarakenneuudistusta läpi keppiperiaatteella on kuitenkin muistettava että kun hallitus kurittaa kuntia se kurittaa silloin niitä ihmisiä jotka eniten tukea tarvitsevat ja kun hallitus kieltäytyy osuudestaan rahoittaa kuntien tuottamia palveluja kärsivät siitä eniten ne jotka eniten palveluja tarvitsevat

puhun nyt täältä omalta paikaltani kun äskeisessä omassa puheenvuorossani jäin itsekin arpomaan siitä rahasta jonka suomi laittaa evmn pääomaan omana osuutenaan koska se velkana otetaan ja suomi siitä korkoa maksaa että saako suomi sitten evmltä korkoa tästä rahasta ja kun täältä salista huudettiin että kyllä saa ja nyt sitä vähän tarkistelin niin se onkin hiukan epävarmaa saako

näyttäisi siltä että suomi ei saa korkotuottoa mutta toisaalta osinkotuottoa sijoitetulle pääomalleen siitä osuudesta joka suomelle kuuluu olisi mahdollista saada mutta se edellyttää sitten taas evmltä voitollista toimintaa niin että on osinkotuottoa jota sitten jakaa

näissä pitäisi käyttää nyt ehkä sanaa joka sanan edessä koska evm sopimusta ei ole vielä päätetty eikä suomi ole sitä vielä hyväksynyt ja se tulee vasta jatkossa päätettäväksi joten nämä ovat kaikkinensa auki olevia asioita saadaanko niitä korkotuottoja tai osinkotuottoja vai saadaanko yhtään mitään mutta varmaa on nyt se että suomi ottaa tuon verran velkaa ja maksaa korkoa

tässä on puheissa paljon korostettu tätä koulutuksen merkitystä mutta yhtä lailla kysymys on koulutuksen lisäksi resursseista

meillä on tällä hetkellä tilanne kuitenkin sen palautteen perusteella minkä kansalaisilta olen saanut se että näitä rajoitustoimenpiteitä tehdään esimerkiksi vanhusten hoitokodeissa pelkästään sen takia ettei ole hoitohenkilökuntaa riittävästi

kun tästä kuntauudistuksen tiedonannosta oikein hakemalla hakee jotain positiivista niin minä olen löytänyt sieltä tämmöisen positiivisen termin kuin vahvat peruskunnat

sen takia tämä itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on erittäin tarpeellinen asia

täällä tänään on niin kokoomuksen kuin demareittenkin puolelta huudettu voimakkaasti oppositiota mukaan kuntauudistukseen

mutta tämä tilanne mikä käytännöllisesti katsoen tuolla kentällä on on kuitenkin aika surkea tällä hetkellä

täytyy sanoa että oppositio olisi varmasti mukana tässä kuntauudistuksessa jos siihen olisi ollut mahdollisuutta niin että tätä uudistusta valmistelisi parlamentaarinen työryhmä

mutta näin ei ole ja sen takia opposition on käytännössä mahdoton olla tässä työssä mukana

lähtökohtaisesti oppositiopuolueitten rajaaminen valmistelutyön ulkopuolelle on saanut aikaan sen että niidenkin vähäisten tietojen osalta joita valmistelutyöstä on annettu julkisuuteen hallitus on joutunut osittain perääntymään

työhuoneessa kuulin edustaja wallinheimon puheen ja hän puhui tästä tuetusta kolmiolennosta helsinkivarkaussavonlinna ja kysyi ministeriltä niitä perusteita tälle lennolle

erittäin tärkeänä pidän sitä että näin perustavanlaatuista ja koko yhteiskunnan kannalta hyvin merkityksellistä asiaa kuin kuntauudistus pitäisi ehdottomasti valmistella parlamentaarisesti niin että kaikki puolueet olisivat valmistelutyössä mukana

tässä yhteydessä ymmärsin näin että asenne henki oli hiukan sellainen että jos jyväskylään ei ole tuettua lentoa sitä ei pitäisi olla muuallekaan ja sitten pyydetään ministeriltä erityisperusteita tälle

nytkin olisi varmasti mahdollisuus perustaa tämmöinen parlamentaarinen työryhmä ja jatkaa tätä suunnittelua tältä pohjalta

kysymyshän on siitä että meillä on tämmöinen neljän tunnin raja eikä savonlinnasta eikä varkaudesta pääse helsinkiin alle neljän tunnin millään muulla kuin lentämisellä

minun mielestäni tämän hengen pitäisikin olla enemmän se että on hyvä että on tämä tuettu kolmiolento helsinkivarkaussavonlinna ja jos jyväskylässä on ongelmia niin siinä vaiheessa pitäisi miettiä myöskin sitä onko meillä mahdollisuus tukea myös sitä lentoreittiä näin päin

viime viikon torstaina kuulimme että hallitus aikoo lopettaa sairaanhoitopiirit ja viikonloppuna sekä nyt alkuviikosta on tihkunut tietoja siitä kuinka hallitus on ajatellut toteuttaa terveydenhuoltopalvelut maassamme

näyttää siltä että kuntauudistusta kuitenkin on alusta lähtien haluttu viedä eteenpäin muutamaan kymmeneen suurkuntaan nojautuen

tästä todisteena on se kuinka uudistusta on alun alkaenkin lähdetty valmistelemaan takaperoisesti

nämä rakenteelliset uudistukset ovat kyllä tärkeitä tehdä mutta niillä ei saada tähän akuuttiin tilanteeseen apua vaan ne ovat niitä pitemmän aikavälin juttuja joilla turvataan sitä tulevaisuutta

yritysrahoitus on tällä hetkellä jumissa jos näin voi sanoa

hallitus on mielestäni tehnyt hyviä ratkaisuja nyt tähän tulevaan budjettiin niin kuin tämä t k tuki ja enkelirahoituksen tukeminen

minä olisin ministeriltä kysynyt tämän viron veromallin tuomisesta myöskin meille suomeen

se on yksi kilpailutekijä mutta tavallaan se auttaa myöskin yrityksien rahoitukseen sillä tavalla että yritykset voivat käyttää sitä omaa rahaa sen yrityksen kasvattamiseen kehittämiseen työllistämiseen

arvoisa puhemies

keväällä kun käytiin lähetekeskustelua tästä hallituksen esityksestä uhkasin mennä syömälakkoon jos tämä menee läpi

julkinen verovelkarekisteri on sanalla sanoen siinä mielessä älytön että me emme tarvitse sitä

meillä on tällä hetkellä hyvä toimiva systeemi meillä on hyvä järjestelmä jo olemassa

yritykset voivat jo tällä hetkellä selvittää yhteistyökumppaneidensa taloudellisen tilanteen meillä on verovelkatodistus jonka yritys toimittaa yleensä ennen sopimuk sien allekirjoittamista

tämä julkinen verovelkarekisteri antaa vain mahdollisuuden kaiken kansan tiedotusvälineitten ja näinpäin pois tutustua yrityksen senhetkiseen verovelkatilanteeseen

nämä eivät ole kovin kaukana kuitenkaan tästä ajatuksesta

verottajalla on tietyt kriteerit maksusuunnitelmien tekemiseksi

yritykselle voi tulla sellainen tilanne että tämmöinen maksusuunnitelma on tehty maksusuunnitelmahan edellyttää sitä että yritykselle ei muodostu verovelkaa eikä verorästejä tämän maksusuunnitelman aikana ja että tämmöinen maksusuunnitelma kestää vuoden tai puolitoista vuotta ja ongelma on yrityksen kannalta siinä että voi olla niin että pyrkii hoitamaan omat asiansa mahdollisimman hyvin rehellisesti tunnollisesti mutta olosuhteet johtavat siihen että se ei ole mahdollista ja joutuminen verovelkarekisteriin käytännöllisesti katsoen pysäyttää sen yrityksen toiminnan

lisääkö verovelkarekisteri harmaata taloutta vai estääkö se

yritykset tekevät itse arvonlisäveroilmoitukset verottajalle ja jos on tiedossa yrityksellä sellainen tilanne että näitä ilmoituksia voi päätyä verovelkarekisteriin voi käydä niin yrityksessä että niitä ruvetaan sitten niin sanotusti säätämään ettei jouduta tähän verovelkarekisteriin mukaan ja se on omiaan lisäämään harmaata taloutta eikä estämään

tällaiset yritykset jotka toimivat harmaan talouden puolella eivät koskaan päädy tähän verovelkarekisteriin

mutta enemmän vielä kuin tästä hallituksen esityksestä olen huolissani tästä nykyisestä vallitsevasta ilmapiiristä suhtautumisesta yrittämiseen suhtautumisesta yrityksiin

sanoin että olen huolissani ilmapiiristä suhtautumisesta yrityksiin suhtautumisesta tänä päivänä yrittäjiin ja sanoin sen kertovan ajan hengestä ja tästä hallituksesta tämä on kompromissihallitus

toisaalta alkaessaan hallitus oli kuuden puolueen hallitus nyt viiden ei juurikaan paljon ole muutosta ollut ja sitä samaa rekeä vedetään niin moneen eri suuntaan että ihmettelen että se vielä ylipäänsä on kasassa

tämä on lapsus ja toivon että tämmöinen häpeärekisteri jätetään kuitenkin tekemättä

tässä on hiukan vaikeuksia saada nyt eroa itse asiassa siinä mikä on hallituksen linja ja mikä on keskustan linja koska molemmat haluavat järjestää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon samassa organisaatiossa

tähän on hiukan vaikea nyt saada selvyyttä te näytätte olevan kyllä ihan samoilla linjoilla molemmat

on ilo katsoa ja kuunnella puheenjohtaja pekkarisen puhetta tässä ja nyt puheenjohtajalla tarkoi tan talousvaliokunnan puheenjohtajaa

viimeksi seurasin kyllä aktiivisesti silloin sitäkin keskustelua jota käytiin kreikka tukipaketti ykkösestä ja täytyy sanoa että ääni on toisenlainen takki on kääntynyt

mitä silloin olisi pitänyt tehdä

ei olisi pitänyt hyväksyä sitä kreikka ykköstä eikä nyt kreikka kakkosta vaan siinä vaiheessa olisi pitänyt laittaa kreikka jo velkasaneeraukseen ja imfn ohjaukseen ja suomi olisi siinä osallistunut sitten omalla osuudellaan ja selvinnyt paljon halvemmalla ja tällä hetkellä kreikassa olisi näin menetellen jo erittäin paljon parempi tilanne kuin nyt

yhdistelmälupadirektiivin myötä kolmannen maan kansalaisilla on oikeus työttömyyspäivärahaan mikäli hän on ollut vähintään kuuden kuukauden ajan työsuhteessa ja sen jälkeen rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi vaikka henkilö ei asuisi suomessa

mutta se miksi näin ei toimittu johtui siitä että komissio ei halunnut imfn hoitoon tätä hommaa sen takia lähinnä että saatiin tässä samalla kriisin hoidon ohessa vietyä voimakkaasti tätä liittovaltiokehitystä joka jatkuu edelleen

näen tämän kehityksen mikä nyt on käynnissä niin että komissio haluaa tehdä jäsenmaittensa kanssa tällaisia sopimusluonteisia järjestelyjä joilla komissio pyrkii tehostamaan etukäteisvaikuttamistaan siihen millaisia rakenteellisia uudistuksia jäsenmaissa toteutetaan

tämä toimivaltajako on rajoittanut tähän asti unionin mahdollisuuksia toimia joillakin politiikka aloilla kuten esimerkiksi työvoimapolitiikka ja sosiaalipolitiikka

näillä sopimusluonteisilla järjestelyillä jotka tehdään jäsenmaitten kanssa pyritään tähän poliittiseen sitovuuteen mutta sen seurauksena tai jatkona on tulossa tämä solidaarisuusmekanismi eli solidaarisuusrahasto ja sitä kautta ollaan hakemassa sitovuutta myöskin oikeudellisesti

kuitenkin tähän asti suomessa työvoimapolitiikka ja sosiaalipolitiikkakin hyvin pitkälle on järjestetty kolmikantaneuvotteluissa niin että siellä ovat työnantajan edustajat työntekijän edustajat ja sitten valtiovallan edustajat

tämä voi olla lähivuosina tai vieläkin nopeammin lähiaikoina hyvinkin merkittävä asia suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies